suomen ympäristökeskuksen suomen alueella tekemien mittausten mukaan nuo venäjän bronkan sataman ympäristössä tapahtuneet laajat ruoppaukset eivät ole näkyneet pitkälle tänne meidän aluevesillemme

on normaali tilanne että valiokunta muuttaa lakipykäliä lain käsittelyn yhteydessä asiantuntijakuulemisen ja oman harkintansa pohjalta

seuraavaksi näitä muutoksia on mahdollista käyttää kreikan kohdalla ja te hyvät sosialidemokraatit vakuutatte että nyt vakuudet ovat tulossa

puolustusvoimien lakkautukset kohdennetaan itä ja väli suomen varuskuntiin

vain ehyt suomi voi menestyä

pääministeri katainen mitä te aiotte antaa niille kunnille joilta viette suurimman työnantajan varuskuntien myötä

työttömyys on pahentunut koko hallituksen toimintakauden ja kataisen hallituksen toimintakauden ja minusta vaikuttaa että te arvoisa pääministeri olette antautunut

tässä säätämisjärjestyksessä ei ole mitään ihmeellistä

jos saamme suomalaisilta riittävän vahvan valtakirjan politiikka muuttuu

suomi on pyytänyt helcom kokouksen yhteydessä jossa käsiteltiin juuri ruoppausmassojen läjittämistä venäjältä lisätietoa

hallituksen esitys ja valiokunta perusteellisen syvällisen työn jälkeen paransi sitä teki siitä kansalaisille ymmärrettävämmän ja kohtuullisemman

asuntoministeri kiuru lupasi lisätä vuokra asuntotuotantoa

te sanotte että teillä on varsin vähän tehtävää

olemme myös suoraan ympäristöministeriöstä kääntyneet venäjän luonnonvaraministe riön puoleen näitten lisätietojen saamiseksi ja sieltä on myös vastattu että he tulevat tarkempia tietoja seuraavassa helcom kokouksessa esittämään

totta kai palo on sammutettava mutta meidän logiikkamme lähtee siitä että jos joku omalla tunaroinnillaan aiheuttaa vahinkoa toisille on parempi että etsitään hänelle ihan oma sijainti jossa vaaraa toisille ei aiheudu niin paljon

ette usko itsekään että pystyisitte kääntämään suomen suuntaa

sen sijaan että suomalaiset veronmaksajat olisivat vielä tietoisia saamistaan vakuuksista suomalaisten veronmaksajien takaamaa rahastoa käytetään vakuuksien järjestämiseen yksityisille sijoittajille

kehysriihessä nähdään mitkä ovat hallituksen eväät talouden tasapainottamiseen

me sen sijaan ajattelemme toisin

kyllä poliittisen päätöksentekijän ja hallituksen erityisesti tärkein tehtävä tällaisena aikana on tehdä kaikkensa työpaikkojen saamiseksi talouden kääntämiseksi kasvuun

kunnilla on mahdollisuus säätää tiukempia normeja ja käytännössä siellä missä vesistöjä ja rantoja on on tehty paljon rantayleiskaavoja on annettu rakennusmääräyksiä ja näissä on monta kertaa jo olemassa olevat tiukemmat vaatimukset esimerkiksi umpisäiliöistä kesämökkien yhteydessä jos vessavesiä pidetään

arvoisa puhemies

työtä ei ole ellei ole kannattavia yrityksiä

te olette ilmeisesti valmiita siihen että tämä ongelmallinen yhteisen yhtiön asukas kerta toisensa jälkeen ja vuosi toisensa jälkeen sytyttää sen oman asuntonsa ja me vain vapaapalokuntalaisina ruiskuttelemme vieressä

yrityksiin pitää panostaa

sen sijaan että seisoisitte kädet levällänne ja valittaisitte että ette keksi mitään miksi ette tee niitä asioita mitä me olemme ehdottaneet

ikävä kyllä hallitus ei ole tarttunut keskustan konkreettisiin jo viime syksynä tekemiin esityksiin yrittäjyyden ja viennin edistämiseksi

yritätte vaikenemalla lykätä asian yli vaalien

nyt yli puolet heidän ajastaan kuluu tietokoneitten kanssa turaamiseen

lupasitte ennen vaaleja suomalaisille lisää rahaa palveluiden järjestämiseen

eli tällä tavalla uskoisin että kunnat kyllä pystyvät tuon vastuunsa ottamaan ja monessa kohtaa homma on hyvinkin nopeasti ja helposti toteutettavissa mutta tämä toimeenpanoajan pidennys antaa kunnille vielä harkinta aikaa ja miettimisaikaa

kuinka kauan edustaja zyskowicz

mutta miksi pääministeri ette paranna yritysten asemaa ensimmäisen työntekijän palkkatuella yrittäjävähennyksellä kasvurahastolla finnveran joustavammalla käytöllä

suomen ja venäjän ja viron välistä yhteistyötä itse asiassa on juuri tehty tässä suomenlahden ympärillä ja se on toiminut viranomaistasoilla hyvin ja myös näitä ruoppauksen vaikutuksia ja mittaustuloksia on viranomaistasolla vaihdettu

te olette myös leikanneet kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ihmisten palveluista nyysimällä kunnilta palveluitten rahoitusta miljarditolkulla

arvoisa puhemies

kaupalliseen marjanpoimintaan liittyy monia ongelmia

kaiken kaikkiaan se palaute mikä tästä uudesta ratkaisusta on tullut on ollut hyvin myönteistä

minulla olisi teille ehdotus joka olisi helposti toteutettavissa ja jo kokeiltu

toisaalta erittäin usein tulee myös vastaan tilanteita joissa tänne aivan toisenlaisiin olosuhteisiin tuodut poimijat eivät tunne jokamiehenoikeuksiamme eivät tunne sitä mikä on sallittua maastossa kuinka lähellä asutusta voi marjoja poimia ja näin edelleen

havainnollistaakseni lain ja sen pohjalta säädettävän uuden asetuksen vaatimuksia tein vähän tuommoisen kansakoulu liitutauluvideon joka on ollut nyt sitten katseltavissa kotisivuilla ja netissä

tänään taas olette avoin kaikille ehdotuksille

olen ilmoittanut että otan myönteisesti vastaan kutsun barentsin ympäristöneuvostoon minkä venäjän ministeri on minulle toimittanut ja toivon tapaavani venäjän vastaavan ministerin noin kolmen viikon kuluttua

edustaja saarinen niin sosialidemokraatit kuin keskusta ovat molemmat luonteeltaan ja historialtaan kansanvaltaisia puolueita ja me molemmat arvostamme kansanvaltaa ja parlamentarismia

rehula oli ollut ministerinä ehkä viikon päivät kun kysyin häneltä pidätkö nyt huolen että tämä vpk asia tulee kaudellasi korjattua

kun olimme yhdessä hallituksessa jossa aikojen saatossa käynnistettiin kunta ja palvelurakenneuudistus siihen valmisteluun otettiin mukaan myös oppositio

arktiset aromit ry on yrittänyt ohjeistaa alan toimijoita yrityksiä jotka organisoivat marjanpoimintaa sekä tuottanut myös materiaalia poimijoiden käyttöön heidän äidinkielellään

ministeri rehula vastasi että kyllä se on tarkoitus

kun julkiset palvelut on viety pois ihmisten asiointi vähenee pienyrityksiltä katoavat asiakkaat yrityksiä kuolee ja kiinteistöjen arvot romahtavat

mutta on tullut myös yksi kielteinen palaute

vasemmistoliitto haloo

näin me toimimme yhdessä

minusta jo tämä kertoo siitä että ympäristövaliokunta on onnistunut työssään kansalaisia on kuultu on kohtuullistettu asetus ja samalla pidetty ympäristönsuojelun tasosta huolta pidetty kiinni helcom sitoumuksista ja varmistetaan meidän vesiemme ja pohjavesiemme säilyminen puhtaana myös pitkälle tulevaisuuteen

hallituksen käsitys uudistuksista on lakkauttaminen hävittäminen kylmä keskittäminen jopa turvallisuuden kustannuksella lappu luukulle ja laudat ikkunoihin

arvoisa puhemies

tarjoamme oman vaihtoehtomme joka on vastuullinen sosiaalisesti oikeudenmukainen ja kansanvaltaa kunnioittava

tässä keskustelussa on kuitenkin ihmeellisesti lähdetty puhumaan lähinnä työttömyysturvasta ja siitä asetetaanko nyt työttömiä eriarvoiseen asemaan

mutta edustaja viitanen teillä on varmaan vastaus teillä yleensä on vastaus lähes kaikkeen

teitä pelottaa että sen sotkun ja sekamelskan jonka olette aiheuttaneet jonka keskusta näkee jonka tämän maan terveysalan ja kunnallisalan asiantuntijat näkevät myös kansalaiset kohta näkevät ja teiltä häviää viimeinenkin kannatus

keskusta on valmis lähtemään parlamentaariseen uudistuksen valmisteluun vaikka tänä päivänä jos unohdetaan se suurkuntahanke ja lähdetään puhtaalta pöydältä

siksi uskallan kääntyä puoleenne ja kysyä

tämän lain lähtökohta on nimenomaan turvata vapaaehtoinen pelastustoimi

sen lisäksi jäljillenne jää kylmeneviä varuskuntia lakkautettavia poliisiasemia tyhjennettyjä kouluja ja näiden asioiden vuoksi pakkosiirrettyjä perheitä

arvoisa puhemies

aivan kuten talousvaliokunnan puheenjohtaja pekkarinen äsken kuvasi nyt on käynyt mahdolliseksi pankkien suora pääomitus evmstä toisin kuin evmää perustettaessa oli eduskunnan tahto

ne jotka todella tuntevat vpk toimintaa tietävät että se on aatteellista vapaaehtoistyötä ja kyse on muustakin kuin siitä että käydään ne palot sammuttamassa

me haluamme että kunnilla on mahdollisuus ihmisten lähiyhteisönä kehittää asuinympäristöään ja viihtyvyyttään

miksette tue keskustan mallia missä lähidemokratia saa toimia ja kotikunnissa päätetään asuinviihtyvyyteen ja päivittäisiin palveluihin liittyvät asiat

se on jatkuvaa sammutusosaamisen ja kyvyn ylläpitoa harjoituksia vapaaehtoistoimintaa jotta sitten kun se tosipaikka on homma hoituu

me haluamme turvata lähipalvelut kunnissa joissa päivähoito toimii kouluun on kiva ja turvallista mennä jatko opintoihin pääsee terveyspalvelut ja vanhuspalvelut eivät ole retuperällä

tuo teidän kahden vuoden hämmennyksenne ei ole parantanut terveyspalveluita lainkaan päinvastoin henkilöstö uupuu sen myllerryksen alla ja odotuksessa ja pakenee yksityiselle puolelle

aikaisemmissa tukipaketeissa aina on haettu eduskunnan siunaus

keskusta ei hyväksy sitä

nyt pykälät ovat muokkautuneet sellaisiksi ettei tätä välttämättä tarvita mutta mikään ei estä hallitusta ja sen ministereitä hakemasta eduskunnalta valtuutusta ja selkänojaa jos tämänkaltainen tilanne tulisi vastaan